tällä hallituskaudella on alkanut tuntua siltä että harmaan talouden vauhdissa ei ole ollenkaan pysytty

on valitettavaa että oppositio on toistuvasti käyttänyt samantyylisiä keskustelualoitteita kuin tässä salissa nyt hallituspuolueiden omat kansanedustajat käyttävät

ainakin me satakuntalaiset olimme todella aktiivisia ja kärsimme riittävien määrärahojen puutteesta koko viime vuoden huolimatta siitä että tein kirjallisia kysymyksiä ja kysyin ministeriltä asiasta monia kertoja

varmasti kaikkein suurimmaksi hampaankoloon jääneeksi asiaksi on todellakin jäänyt tuo käänteisen arvolisäveron projekti

nimittäin me hyvin tiedämme että hallitus kuitenkin omissa riveissään erityisesti valtiovarainministeri kataisen johdolla teki kaikkensa että saksa ei olisi saanut edistää tätä hyvä hanketta ecofinin puitteissa

samaan aikaan me tiedämme että valtion tiukan tuottavuusohjelman tuloksena työsuojeluresursseja on merkittävästi vähennetty

koska täällä nyt edustaja lohen esimerkki siitä miten hän oli tulkinnut tätä lakia on minusta tällainen voisiko sanoa vielä viimeisen kommentin paikka niin käytän siihen lopun ajan

hallituksen aikaulottuvuus työllisyyden hoidossa näyttääkin olevan littana

minusta siinä on jotain vikaa kun noin tusinan verran työsuojelutarkastajia hoitaa harmaan talouden tarkastuskäyntejä

sillä vapaalla pudotuksella jota olen yrittänyt kuvata on todella uhka että kaikki lukiot eivät enää suomessa säily koska tämän toiminnallisen tehostamisen sijasta päädytään tilanteeseen jossa lukion kantokyvyn ratkaisee käytännössä sen kunnan kantokyky

laukkanen käytti täällä hyvän puheenvuoron energiaverotuksen vaikutuksista teollisuuteen eri suomen alueilla ja energiaverotuksen kiristymisestä on tässäkin salissa jauhettu tuntikausia

arvoisa puhemies

eli käytännössä ikäluokat ovat tällä hetkellä tulevaisuudessa siis suuremmat kuin edeltävän hallituskauden aikana josta syystä katsottiin että on järkevämpää hakea koulutuspolitiikkaan säästöjä sieltä missä on mahdollisuus niitä tehdä

irtisanottujen tulot laskevat myös voimakkaasti useaksi vuodeksi

olemme myös useasti nostaneet esiin kaksien työmarkkinoiden ongelman ja laittoman työvoiman tilanteen suomessa

toistaiseksi yksityissektorille on kanavoitu kyllä erilaisia alennuksia ja ajoittain jopa on väitetty että elinkeinotoimistot palvelevat yrityksiä jopa paremmin kuin kansalaisia

jos nämä täällä salissa käsittelyssä olleet asiat eivät menekään läpi niin silloinhan tämä johtaa hallitsemattomaan opiskelijamäärien vähennykseen ja tämä johtaa myös siihen että yksikköhintoja lasketaan eli juuri siihen mistä lohi varoitti mutta hän ei itse huomannut että tämä hänen ryhmänsä vaihtoehto hyvin nopeasti siihen johtaa

ne ovat sellaisia toimia joissa hallituksella on ollut kyllä paikka selkeästi jälkijunavaunussa

vientivetoiset teollisuusyritykset kunnostautuivat juuri lomautus ja irtisanomissektorilla alkuvuonna

haluan myös korostaa en nyt näitä lukuja tähän ottanut mutta tämä on hyvä muistaa että lapin osalta tämä rahoituslaki joka on eduskunnassa käsittelyssä saatavuuskorotuksella ja tällä syrjäisyyskertoimella tulee johtamaan siihen että jäljelle jäävien rahojen jakautuminen tulee olemaan lapin osalta positiivista eli nämä hyvin pienet yksikötkin pystytään paremmin rahoittamaan kuin tähän asti

ensinnäkin olemme vaatineet tilaajavastuun laajennusta niin että pääurakoitsija vastaisi jatkossa koko alihankintaketjun laillisesta toiminnasta

arvoisa puhemies

vaikka ilta on jo aika pitkällä ehtoon puolella niin täytyy kuitenkin sanoa edustaja töllille että kyllä se niin on että kun vaihtoehtoa tarjotaan niin se ei koskaan tunnu olevan oikein sammutettu

silloin tilaaja ja urakoitsija tulee säätää yhteiskuntavastuullisiksi laiminlyönneistä koko alihankintaketjussa kuten alihankkijoiden laiminlyönneistä lakisääteisten selvitysten hankkimisessa tai velvollisuuksien toteuttamisessa

siksi en pitänyt sitä lapin kannalta järkevänä että me lähtisimme kaatamaan täällä rahoituslakia koska se johtaisi päinvastoin kuin edustaja lohi täällä totesi juuri siihen että lapin kuntien kantokyky näiden pienempien yksiköiden järjestämiseen heikkenisi merkittävästi

mutta siitä minä olen aivan samaa mieltä mikä on hyvä täällä todeta että minusta piditte erinomaisen puheen siinä että tässä salissa kukaan ei ole jäänyt kylmäksi sille etteikö talouskasvua pitäisi luoda

olemme myös esittäneet vaihtoehtobudjetissamme koko hallituskauden ajan lisävalvonnan resursseja ja toimivaltaa sen varmistamiseksi että epäreilu kilpailu ja ulkomaisen työvoiman oikeuksien polkeminen saataisiin kuriin

arvoisa puhemies

kiitän tästä keskustelusta ja siitä että olemme seikkaperäisesti käyneet joka puolelta tätä uudistusta läpi ja siltä osin kiitos vielä kaikille edustaja sarkomaalle ja edustaja hakkaraiselle myöskin näistä oppisopimukseen liittyvistä huomioista erittäin hyviä huomioita ja otan ne vakavasti

siksi pyysin arvoisa puhemies puheenvuoron että minä ainakin istuin täällä eilen pitkän illan kun oli ensimmäisessä ja toisessa käsittelyssä tämän hallituksen leikkauksia joita on ollut jo suurin piirtein kolme viikkoa täällä käsittelyssä

niistä esimerkkeinä voisin mainita esimerkiksi tuon rakennusalan järjestäytyneiden yritysten neljännesvuosittain verohallinnolle antamien urakoitsijatietojen ja niitä täydentävien palkansaajatietojen säätämisen pakolliseksi lisäksi viranomaisjulkisuutta hallintorekisteröityjen arvopapereiden suhteen

arvoisa puhemies

ja vielä edustaja myllykoskelle ja myöskin puhemiehelle joka satakunnasta tulee sekä meidän virkamiehille kiitos tästä keskustelusta

arvoisa puhemies

euroopan unionin piirissä on nyt tekeillä tämä ajokorttidirektiivi jonka johdosta käymme täälläkin keskustelua hallituksen esityksestä että tieliikennelakia avattaisiin ajoneuvo oikeuden ylärajan poistamiseksi näistä ehdotetuista luokista

jos suoraan heti saisi sanoa mitä mieltä on niin kyllä itse kokisin että tämä liikenneturvallisuusriski joka tässä otetaan on varsin suuri

mutta minusta valiokunnan on nyt arvioitava sitten kuinka paljon poliisityön määrä tässä lisääntyy kun näitä hakemuksia eittämättä tulee ja kuinka paljon liikenneturvallisuusriskiä tämän ehdotuksen muodossa tullaan ottamaan

minun mielestäni pitää myös arvioida voisiko tämä ajo oikeus sitten olla lyhyemmän aikaa voimassa kuin tuon kaksi vuotta aina henkilöä kohden jos tämä ajolupa halutaan uusia ja pitäisikö tähän olla selkeästi tiuhempi ajoterveyden seuranta vielä

minusta pitäisi myös pohtia pitäisikö lääketieteellisen testin lisäksi olla muitakin edellytyksiä sille että tässä arviointiprosessissa päädytään tilanteeseen jossa ajo oikeus todella tullaan myöntämään

arvoisa puhemies

heti alkuun pitää todeta edeltävälle puhujalle

edustaja siinä suhteessa on kyllä väärässä että olette hallituksessa kiinnittäneet ihan oikealla tavalla velkaantumiseen huomiota ja erityisesti velkaantumisen määrään ja myös aikatauluun ja siltä osin murheemme on yhtenäinen

arvoisa puhemies

mutta minusta nyt on tärkeää että lähetekeskustelussa oleva laki sitten arvioidaan valiokunnassa erittäin vastuullisesti ja katsotaan onko tälle esitykselle nyt todelliset perusteet

mutta tosiasia on vain se että tämä uusi hallitus velkaantuu enemmän kuin tänä vuonna velkaannutaan ja te valitsitte tämän velkaantumisen linjan paljon ennen jo kuin puhuimmekaan näin mittavasta maahanmuutosta tähän maahan koska tämän syksyn budjetti jossa tämä velkaantumisen määrä on määritelty juontaa suoraan hallitusohjelmasta

siltä osin varmasti sitten tähän velkaantumiskeskusteluun vielä palataan monta kertaa mutta on hyvä todeta vielä kerran että sosialidemokraatit ovat rakentaneet oman vaihtoehtonsa velkaantumisen lisäämisen sijasta siten että me velkaannumme merkittävästi vähemmän kuin tämä hallitus ja silti satsaamme työllisyyteen investointeihin yrittäjyyteen ja vientiin ja teemme sosiaalisesti oikeudenmukaisempaa politiikkaa ja varmistamme että osaamisella on tässä maassa tulevaisuutta

halusin todeta että sosialidemokraatit ovat omaa vaihtoehtoaan esitelleet ja tässä ajassa kun etsitään myöskin hyviä mahdollisuuksia tulonlähteiksi kyllä minusta taloustilanne on sen verran vakava että myös poikkeukselliset keinot voisivat olla käytössä ja siltä osin olemme ajatelleet että hyvinä vuosina työeläkerahastoihin kerrytetty emu puskuri voisi olla nyt sellainen mahdollinen voimavara joka tässä taloustilanteessa tulisi kysymykseen

arvoisa puhemies

hyvin paljon on keskusteltu tänään työllisyydenhoidosta ja liekö leiviskä ollut sen verran vahvasti iskostunut mieleen mutta puhuisin vielä tämän työllisyysasteen nostosta

valtion ensi vuoden budjetti ja sen yhteydessä hyväksyttävä lainsäädäntö lupaa vaikeana taloudellisena aikana ja ehkä vähän synkkienkin pilvien läsnä ollessa myös myönteisiä asioita

minua huolestuttaa hirvittävästi millä tavalla työllisyysastetta tässä yhteiskunnassa voisi nostaa ja kyllä koulutus on siihen yksi työvoimapolitiikan instrumentti

nyt tämä nuorisotakuun alasajo nuorten aikuisten ohjelman lopettaminen kokonaan ja noste ohjelman lopettaminen kokonaan ovat vääränsuuntaisia liikkeitä

keskeistä on että nuoret pyritään saamaan koulutuksen piiriin ja nuorisotakuu varmistetaan myös koulutustarjonnalla joka on riittävää

koulutukseen pääsyä tullaan tulevana vuonna tehostamaan ja välivuosia vähentämään ottamalla käyttöön uudistetut ammatillisen koulutuksen lukiokoulutuksen korkeakoulutuksen haku ja valintapalvelut ja aikuiskoulutuksen hakupalvelut

on hyvä todeta että rahaakin palaa

tämä toisen asteen koulutuksen tarjoamiseen mahdollisimman monelle ja myöskin näissä tilanteissa joissa rakennemuutosten kautta ihminen kadottaa mahdollisuuden siihen ammattiin joka on aikoinaan työllistänyt meillä tarvitsee olla näitä voimavaroja ja siksi vielä toistan että minusta ei ole hyvä että ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja jopa kolmanneksella leikataan tämän rakenteellisen uudistuksen nimissä joka ei koskaan ollut sellainen rakenteellinen uudistus jossa ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja leikataan

tässä ajassa hyvin harvoin pystytään tekemään isoja suuria yhteiskunnallisia muutoksia joita voi verrata vaikka maailmanparantamiseen

olen itse sitä mieltä että hieno asia on se että eduskunta nyt hyväksyy oppilas ja opiskelijahuoltolain ja sitä kautta ylipäänsäkin työrauhaa vahvistetaan merkittävällä tavalla

minä toivon todella että siihen otetaan kantaa ja pidetään huolta siitä että aidosti pystyttäisiin varmistamaan että koulutuksella ja osaamisella voi nousta takaisin työelämään

kouluhyvinvointi koulujen ja oppilaitosten turvallisuus ei ole leikin asia ja minusta nämä viime vuosien tapahtumat osoittavat että eduskunta on puuttunut niihin asioihin joista yhteiskunnassa on puhuttu

näistä varmasti merkittävimmät liittyvät siihen että koulun yhteisöllisyyttä parannetaan oppilaskuntien toimintaa vakiinnuttamalla myöskin perusasteella avohoidossa olevien ja huostaanotettujen sekä sijoitettujen lasten yhdenvertaisuutta opiskella ja saada opiskella parannetaan

pyysin puheenvuoron itse asiassa edustaja heinäluoman innoittamana ja siitä taitaa olla jo lähes kymmenen kohtaa aikaa

nimittäin minusta on kyllä tärkeä arvovalintakysymys kun puhumme koko tämän talouspolitiikan neljän vuoden keinovalikoimasta

tämän lisäksi suurin uudistus mielestäni liittyy juuri siihen että perusopetuksen lisäksi myöskin lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijat tulevat kuraattori ja psykologipalveluiden piiriin

jostain syystä säästöjen nimissä on jouduttu tekemään vaikeita päätöksiä ja tätä samaa mantraa olemme kuulleet myös tänään täällä salissa myös ylen osalta

minusta on kyllä aika erikoinen väite se että julkisen talouden suunnitelmaan hallitus yksipuolisesti haluaa ottaa ylen siirron tämän kehyksen sisään koska se kertoo kerta kaikkiaan siitä että te olette itse tehneet poliittisen arvovalinnan

arvoisa puhemies

minusta se on hiukan epäoikeudenmukainen kommentti ajassa jossa me olemme nähneet että talouskasvu on viimeisenä kolmena neljänä vuonna sukeltanut

nyt jostakin syystä olette halunneet tehdä selkeästi poliittisen arvovalinnan siinä että te olette itse yksipuolisesti esittämässä että tämä ylen rahoitus siirretään kehyksen sisään

kun täällä ainoaksi lääkkeeksi hallitus tarjoaa sitä että suomalaisten palkkoja pitää leikata jotta vientiä saadaan lisää niin jos me olemmekin tässä edeltävän puhujan kanssa samaa mieltä siinä että vientiä pitää lisätä niin emme me missään tapauksessa ole siitä samaa mieltä että palkkojen leikkauksella sitä vientiä tulee

ammatillisen peruskoulutuksen osalta voidaan todeta että koulutuksen tarjonta mitoitetaan niin että jokaiselle peruskoulun päättävälle ikäluokalle voidaan tarjota mahdollisuus lukio ja ammatillisiin opintoihin

kyllä me uskomme siihen että vientiä pitää aidosti kasvattaa muilla keinoin

lisäksi minä paheksun myös sitä että olette yksipuolisesti lähteneet muuttamaan sitä koko eduskunnan yhteistyöllä tehtyä ylen rahoituksen ja tehtävien mallia

palkkaleikkaukset eivät tule olemaan se resepti jolla suomalainen vienti tulee kukoistamaan koska tosiasiassa se kilpailukykygäppi josta täällä kovasti puhutaan on joidenkin erittäin kapea alaisten alojen ongelma eikä koko teollisuutta koskeva kilpailukykyongelma

sitä kautta myöskin on tärkeää huomioida ne jotka ovat koulutuksesta toiseen siirtyviä tai ammatillista tutkintoa vailla olevia vaikka painotus onkin tässä päättävässä ikäluokassa

se johtaa tilanteeseen jossa kun indeksijäädytyksiä tehdään alapäässä on sitten nostettu tätä yle veroa niin että moni pienituloinen pääsee nyt ilman yle veroa jatkossa eteenpäin mikä sinänsä on hyvä ja sdpn kannattama asia mutta se johtaa siihen mitä varmasti myöskään edustaja satonen ei ole ajatellut että yläpäässä tämä johtaa aika merkittäviin yle veron korotuksiin

tämä tarkoittaa sitä että nuorisotakuun toteuttamiseen osoitetulla määrärahalla me lisäämme ammatillista peruskoulutusta niillä alueilla joilla sitä ikäluokkaan nähden on muita alueita vähemmän

arvoisa puhemies

hyvä on todeta että yliopistojen perusrahoitusta lisätään kustannustason muutosta vastaavasti ja tämä on tietenkin iso tunnustus suomalaiselle yliopistomaailmalle

on aika kiinnostava keskustelu tänään ollut tästä kilpailukyvystä keskusteleminen koska tosiasiassa näyttää siltä että hallituspuolueet ovat unohtaneet mistä tämä kilpailukykyhässäkkä kaiken kaikkiaan tuli

esitin äsken että hallitus vakavasti harkitsisi tuon kanneoikeuden käyttöönottoa ja olisi tukemassa sitä että saisimme työntekijäjärjestöille oikeuden ajaa kannetta tuomioistuimissa työntekijän puolesta

tietysti lopuksi on todettava myös se että vaikeuksia meillä on myöskin finanssipoliittisesti sen takia että opetus ja kulttuuritoimen ensi vuoden valtionosuuksiin ei tehdä kustannustason muutoksista aiheutuvia korotuksia ja lukioiden ja ammatillisen koulutuksen yksikköhintoihin tehdään hallitusohjelmassa ja kehyspäätöksen mukaisesti säästöjen edellyttämät pienennykset

nyt on kiinnostavaa se että hallitus otti tämän selvityksen luvut ilman minkäänlaisia vaikutusanalyyseja käyttöön ja siitä tuli tämä pääministeri sipilän iso kilpailuloikka johon lähdettiin laput silmillä

siihen liittyy monia syitä minkä takia yksittäinen työntekijä ei aina uskalla lähteä oikeusprosessiin mukaan ja se varmistaisi sen että niistä epäkohdista jotka työelämässä sitten ovat ei vaiettaisi

tosiasiassa osoittautuikin että suomen hintakilpailukyvyn suhteen jota siis piti parantaa juuri vientiteollisuuden suhteessa siellä puolella tullaan siihen tulokseen että ei meillä ole sellaista vientikilpailukykyongelmaa josta hallitus on puhunut että tämä vientikilpailukykyongelma liittyy näihin yksikkötyökustannuksiin

ammattikorkeakoulujen verkkoa ja toimintaa nyt sitten lupien valossa on rationalisoitu ja toisen asteen koulutuksen rahoitusjärjestelmät uusitaan ensi vuonna

joo joo jos suututtaa ministeri arhinmäki tähän samaan emu keskustelua kylpyä sitä jakavaan kohti rios meille tuovat

on hyvä että edustaja sarkomaa ja peltonen kävivät mielenkiintoisen debatin tässä äsken jos huomasitte eli puhuttiin peruskoulun kehittämisrahoista

hän totesi siis että hän ei kannata tätä ajatusta

sen lisäksi kun haastattelija kysyy eikö pitäisi nyt lisäsäätelyä vaatia jotta saataisiin harmaa talous kuriin hän toteaa vielä

olen ylpeä siitä että kun maaliskuussa kehysten yhteydessä arvioitiin sitä pitäisikö peruskoulun kehittämisrahoja leikata ja siihen sisältyviä ryhmäkokorahoja ja tasa arvorahoja tämä jo valmisteilla ollut hallituksen esitys palautettiin ja sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä silloin linjasi että niihin rahoihin ei pitäisi puuttua

toinen iso juttu on se että kun me katsomme hintakilpailukykyä niin varmasti meistä kukaan ei oleta että mobiilikännykät siis jäivät maailmalla myymättä siksi että ne olivat liian kalliita

väestön ikääntyminen ja kuntien heikentyneet laitoshoivapalvelut johtavat pitkällä aikavälillä siihen että omaishoito ja sen tarve tulee kasvamaan räjähdysmäisesti

ei kai meistä kukaan ajattele että nokian kännykät maailmassa jäivät ostamatta sen takia että suomalainen työ oli niin kallista ja sen takia nämä kännykät olivat niin kalliita vaan sen takia että se tuote ei ollut ajan tasalla

onhan tässä kerta kaikkiaan jotain vikaa ja se kyllä todistaa sen että tuo tavoite että harmaa talous saadaan kuriin on valovuoden päässä tämän hallituksen työskentelyssä

valitettavasti omaishoidon tuki on vieläkin kovin harkinnanvaraista se on kuntien harkinnanvarainen etuus joka kohdentuu kunnista riippuen hyvin eri tavalla

on tämä vain kummallinen asia että kyllä se hintakilpailukyky on meidän paljon pienempi murhe kuin tämä koulutuksella ja osaamisella saatava kilpailukyky jonka me olemme menettämässä

näin seurauksena on sitten se että omaishoitajat ja hoidettavat ovat hyvin eriarvoisessa asemassa riippuen siitä millä asuinpaikalla asutaan

viidentoista vuoden päästä leikki on sitten leikitty loppuun ja nyt seuraavat neljä vuotta olisi tätä kehitystä mahdollisuus muuttaa